toivotaan että tulevaisuudessa sitten pystymme laajentamaan tuon kaikille lukiolaisille niin että heidän opinpolkunsa tulisivat yhtenäisiksi lukiosta ammattikorkeaan tai yliopistoon ja sieltä sitten mielellään vuotta kahta nopeammin työelämään

mutta se täytyy muistaa että tämä nyt käsittelyssä oleva esitys ei liity näihin säästöihin millään tavalla

kuulemma sitä että isossa kauppakeskuksessa ei partureiden tarvitsisi olla sunnuntaisin auki mutta kuitenkin ihmettelin tuossa viime itsenäisyyspäivänä että aika monessa parturi kampaamossa valot olivat päällä ja siellä tehtiin täydellä tohinalla töitä

olen aika lailla vakuuttunut että tämä uudistus olisi tehty talouden tilanteesta välittämättä ja tämän uudistuksen tavoite on nimenomaan virittää suomalainen varusmieskoulutus parhaaseen mahdolliseen asentoon

itse asiassa on erittäin tärkeää että tuo opinto ohjaus toimii sillä aivan tuoreissa tutkimuksissa hyvin suuri osa suomalaisista nuorista kertoi ammattikorkeakoulussa opiskellessaan että he eivät tienneet vielä lukioaikana mitä he haluavat opiskella eli meillä on opinto ohjaus ontunut suomalaisessa opiskelujärjestelmässä

kyselin hivenen ja tutkin kuinka moni parturi kampaamo oli avista hakenut lupaa poikkeusluvalle pitää parturi kampaamo auki itsenäisyyspäivän aattona

tietojeni mukaan ei yhtään tällaista hakemusta löytynyt

tuntuu erikoiselta että tässä salissa on lainsäädäntöä laitettu siihen malliin että parturi kampaamoita se koskee ja sitten tyytyväisenä aika iso osa tästäkin salista on käyttämässä niitä palveluita päivänä joka on päätetty pyhittää parturi kampaamojen osalta lepopäiväksi

olen hämmentyneenä kuunnellut keskustelua että tämä ydinvoima asia vietäisiin kiireellä ja hosumalla läpi täällä eduskunnassa

sen takia minun mielestäni se pitäisi muuttaa edellisen hallituksen esittämään muotoon ja sallia parturi kampaamoiden toiminta esimerkiksi tuollaisena pyhäpäivänä taikka silloin loppiaisena taikka koska sitten itse sen järkeväksi katsovatkin

mutta yksi sellainen asia johon toivoisin että opetusministeri virkkunen tarttuisi tiukasti on se että meillä on edelleen alueita joissa ammatilliseen koulutukseen ei ole edes yhtä hakijaa jokaista aloituspaikkaa kohden eli meillä suomessa tietyillä alueilla jää jopa kolmasosa aloituspaikoista täyttämättä näissä hauissa

itse toivon että yksi asia vielä nyt tätä opinto ohjelmaa uudistettaessa käytäisiin huolella läpi puolustusvoimissa ja se koskee nimenomaan liikuntakoulutusta

arvoisa herra puhemies

en ed

valitettavasti tällaisessa keskustelussa helpolla ovat ne ääripäät vahvimmin äänessä

toinen ääripää että rajat kiinni emme halua auttaa ketään ja sitten toinen ääripää tervetuloa kaikki tänne me autamme kaikkia on teillä hätä tai ei

nyt on puhuttu että liikuntakoulutus olisi yksi asia josta tehtäisiin yksi pieni osa tässä koulutuspäivien vähentämisessä

arvostettu puhemies

minä en näe venäjää niin luotettavana kumppanina tällaisissa kysymyksissä ja siihen on lukuisia syitä joita löytyy niin suomesta kuin baltiasta meidän meidän näyttää euroopan ja etelä euroopan ja keski euroopan maista

sitten on se iso tolkun porukka mitä edustaa tämä lainsäädäntö että me noudatamme kansainvälisiä sopimuksia me noudatamme eun yhdessä sopimia pelisääntöjä

pidin myönteisenä sitä että keskustan puheenjohtaja juha sipilä tänään otti etäisyyttä paavo väyrysen ulkopoliittisiin linjauksiin

en voi sille mitään että meidän on saatava myös hallituskumppanimme keskusta ymmärtämään se että ei se ole koulutuksen alasajoa jos tyhjiä aloituspaikkoja siirretään sinne missä niille on käyttöä

ei se luottamus venäjään ole sillä tasolla että voisimme aivan sinisilmäisesti katsoa näitä kaikkia asioita

kanerva pohti ihan oikein myös minun mielestäni tuota riippuvuussuhdetta mutta siinä on se vaara että tapahtuu tilanne jossa venäjästä tulee entistä eurooppa riippuvaisempi ja toisinpäin euroopasta entistä venäjä riippuvaisempi ja tämä voisi vaikuttaa siihen että suomen kansa ei voisi itse tehdä päätöstä esimerkiksi nato kysymyksestä

vain tekohengittämällä tämä keskustelu saatiin pidettyä yllä niin että myös ne jotka virka aikana haluavat puhua ehtivät tuohon keskusteluun mukaan

sipilä esimerkiksi totesi että hän ei vastusta väyrysen tapaan nato optiota ja myös pakotepolitiikasta irtautumiseen hän otti kantaa ja totesi että keskusta on kannattanut tätä linjaa ja kannattaa jatkossakin

mieto ainoana keskustalaisena kansanedustajana täällä paikalla on viette tätä viestiä myös omalle ryhmällenne että otetaan nämä kaikki aloituspaikat täydellä teholla käyttöön

mikä on ihmiskunnan suurin uhka

minun mielestäni se on hyvä viesti

eilen uutiset kertoivat että juuri nuoriakin erityisesti ympäristö ja ilmastokysymykset askarruttavat eniten kaikista yhteiskunnallisista aiheista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ainoa kohta johon haluan tässä keskustelussa puolustusvaliokunnan mietinnössä hieman puuttua on sen kappale jossa kerrotaan näin

tarvitsemme siis ympäristöfiksua politiikkaa jossa asetamme kunnianhimoisia vihreitä tavoitteita ja etsimme avoimesti fiksuimpia ja vaikuttavimpia keinoja niiden toteuttamiseksi

arvoisa rouva puhemies

olen jo oman puheenvuoroni varsinaiseen kansalaisaloitteen sisältöön liittyen käyttänyt ja niin kuin siinä toin esille toivon että valiokunta tekee työn perusteellisesti ja käy läpi nämä erilaiset huolet mitä täällä esille on noussut esimerkiksi tuon työnhakuproblematiikan taikka sen jos vakaumus esimerkiksi muuttuu myöhemmin ja niin poispäin

tärkeä osa tätä toimintaa on vastuullinen markkinatalous sellainen jolla on reilut pelisäännöt jotka varmistavat että liiketoimintaa ei harjoiteta myöskään yhteisen ympäristömme ja ilmastomme kustannuksella

krimin niemimaa on vallattu itä ukrainassa kytee suuren ja avoimen sodan näkymä venäjän toimesta ilmatilaloukkauksista on tullut arkipäivää ja havaintoja vieraan vallan merenalaisesta sotilaallisesta toiminnasta itämerellä on tehty

palvelusajan lyhentäminen esitetyllä tavalla lyhentää sodan ajan joukoksi muodostettavan joukon yhdessäoloaikaa varusmiespalveluksen aikana ja korostaa valiokunnan mielestä riittävän reserviläiskoulutuksen merkitystä tulevaisuudessa

me tarvitsemme talouskasvua myös ilmastonmuutoksen torjumiseksi sekä ympäristö ja luontoarvojenkin vaalimiseksi

minun mielestäni näin toki asiantuntijakuulemisessa joku asiantuntijoista toi tämän esille mutta en näe tätä tämäntyyppisenä toimenpiteenä

oman puolustusvalmiutemme kehittämisen lisäksi tämä kaikki korostaa tarvetta tiivistää myös maamme kansainvälistä yhteistyötä turvallisuusasioissa

tätä varten meillä pitää olla selkeät tavoitteet tehdä suomesta ensimmäinen päästötön yhteiskunta ja tehdä suomesta ympäristöteknologian suurvalta

oikeastaan se mikä tänään on jäänyt pienemmälle on ollut tämä kansalaisaloitteiden yleinen käsittely eduskunnassa

tässä uudistuksessa nimenomaan viritetään se varusmieskoulutus parhaaseen mahdolliseen tilaan eli siihen että meiltä tulee mahdollisimman hyviä varusmiehiä koulutettuja varusmiehiä tulevaisuudessa reserviin

eun tulee mielestäni olla ympäristö ja ilmastopolitiikassa edelläkävijä maailmassa ja suomen eussa esimerkin näyttäjä

viime vuonna vain vajaa kolmannes suomalaisista näki tämän tarpeelliseksi ja nyt vuotta myöhemmin jo yli puolet suomalaisista haluaa lisää voimavaroja puolustusvoimille

oikeastaan tässä keskustelussa nostan esille myös sitä pitäisikö myös tätä kansalaisaloitteiden toimivuutta tarkastella jonkin ajan kuluttua olemmeko sellaisessa tilanteessa että meille voi samasta asiasta tulla jopa saman vaalikauden aikana useita kansalaisaloitteita

mutta on toinen asia sitten se että meillä pitää olla reserviläiskoulutuksen oikealla tasolla että se hyvään vireeseen viritetty varusmieskoulutuksessa saatu oppi pystytään ylläpitämään

tämän takia emme saa tehdä sellaisia ratkaisuja jotka tuhoavat teollisuutemme ajavat tehtaat pois suomesta ja tuhoavat työpaikkamme

tässä pitkän ja monipuolisen keskustelun aikana on käyty hyvin laajasti läpi eri hallinnonalojen talousasioita ensi vuoden osalta

olen itse esittänyt harkittavaksi mallia missä kansalaisaloitteessa voisi olla myös ei allekirjoittamisen mahdollisuus

tähän on selvä syy

lähes puolet nimittäin kokee sotilaallisen tilanteen maamme lähialueilla nyt uhkaavampana kuin ennen ja pitää tilannetta tällaisena myös seuraavan kymmenen vuoden aikana

tällä tavalla meillä olisi tietysti tiedossa se kuinka iso kannatus kansalaisaloitteella on mutta toisaalta myös se onko sillä iso vastustus

arvoisa rouva puhemies

tämä ehkä tällaisena pohjustuksena siihen keskusteluun mitä kansalaisaloitteiden ympärillä tulemme vielä eduskunnassakin käymään

pidän myönteisenä sitä että näiden luonnonsuojelualueiden maastomerkinnöistä luovutaan

tämä ehkä minun mielestäni tässä lausunnossa ainakin minulle aukesi jo puolustusvaliokunnan kokouksessa tällä tavalla ja pyrin sitä jo siellä hivenen muokkaamaan mutta se jäi tähän malliin ja haluan tämän nyt tuoda tässä keskustelussa myös eduskunnan pöytäkirjaan

jopa kaksi kolmesta kokee maallamme olevan nykyisin huonot mahdollisuudet puolustautua jos maatamme kohtaan hyökättäisiin tavanomaisin asein

tässä budjetissa ja näillä tehdyillä päätöksillä osittain valmistaudutaan jo myös siihen että tuon velanmaksun aikakin on tulossa

sillä saavutetaan useamman miljoonan säästö ja näitä rahoja ainakin itse ohjaan mieluummin siihen opasteiden ja muiden kehittämiseen esimerkiksi että ihmiset osaavat käyttää näitä alueita hyvällä tavalla ja vastuullisella tavalla

tässä on todettu että on oikein että opitaan vanhasta eikä tehdä samoja virheitä mutta on myös syytä muistaa ne hyvät teot joita silloin edellisen laman aikana tehtiin

arvoisa puhemies

tämä on varmasti syy siihen että puolustusmäärärahoja halutaan nyt aiempaa yksituumaisemmin lisätä ja turvata oman itsenäisen uskottavan puolustuksen tulevaisuus

paljonko me haluamme tuottaa siitä suomessa ja vielä täysin päästöttömästi

täällä sitä eivät aidosti edes ihmiset tarvitse eikä kaikilla autoa ole ja olen valmis siinä olemaan aktiivinen ja viemään sitä eteenpäin niin kuin normitalkoissa muutenkin vaikkapa väestönsuojavelvoitteen osalta

tämä ei muuta asevelvollisuusjärjestelmämme perusteita mutta sitten aivan oma huoli on se että kun meillä tulee nyt uusia varusmiehiä puolustusvoimista niin miten voimme tulevaisuudessa turvata heidän osaamisensa ja varmistaa heidän osaamisensa myös reservissä

siis samaan aikaan kun lisäämme uusiutuvien osuutta aivan älyttömän paljon itse asiassa niin paljon kuin hyvinvointimme ja kansantaloutemme kestää meidän pitää hoitaa toinen puoli korvaamalla fossiiliset polttoaineet ja tuo venäjältä tuotava ydinenergia

itse asiassa olemme saaneet hyvää tulosta aikaan näillä suojelutoimenpiteillä ja uhanalaisten nisäkkäiden ahdinko on suomessa helpottunut

mitä tulee yhdyskuntarakennesuunnitteluun niin olen modigin kanssa siinäkin samaa mieltä että siihen pitää suuremmalla alueella kiinnittää huomiota

tietty kipupiste kuitenkin tässä on tuo työssä harjoittelu jota ehkä pitäisi vielä kertaalleen miettiä olisiko syytä pohtia jopa tuon painopisteen muuttamista hieman enempi sitten kouluissa tapahtuvaan opetukseen jos näitä työharjoittelupaikkoja ei saada

jos me annamme rakentua niin että omakotitaloja tulee sattumanvaraisesti sinne tänne niin meillä ei julkinen liikenne ei seutuliikenne tule toimimaan sillä tavalla kuin pitäisi

suurin muutos myönteiseen nato kantaan on tapahtunut keskustan ja perussuomalaisten keskuudessa

mutta me tarvitsemme myös ympäristöfiksuja valintoja kannustimia toimia niin että energiaa kuluisi kodeissa ja yrityksissäkin mahdollisimman vähän

itse olen sitä mieltä että tärkeintä on kuitenkin huolehtia siitä että maallamme on uskottavat omat puolustusvoimat jatkossakin

eli olemme menneet hyvään suuntaan ja silloin on tärkeää myös pohtia sitä että tässä päätöksessähän nyt vain luovutaan tästä byrokraattisesta hallintopäätöksestä mutta ei vielä höllennetä tätä tilannetta muuten

mutta samaan aikaan kun pohdimme sitä miten varaudumme tuohon velanmaksun lyhentämiseen on myös tarkkaan pohdittava koska näiden veronkorotusten aika sitten oikea aikaisesti on

täällä on viitattu siihen että meillä on paljon erilaisia hankkeita jotka ovat jääneet toteutumatta liito oravien suhteen ja kyllä itse toivon että seurataan tarkasti myös sitä missä vaiheessa voidaan tietyissä tapauksissa jopa jo lähteä siitä joustamaan niin että näitä hankkeita voitaisiin eteenpäin viedä

kun laitamme varusmieskoulutuksen hyvään kuntoon nostamalla muun muassa kouluttajien määrää joukkueissa niin sen jälkeen emme saa tehdä sitä virhettä että reserviläiskoulutus jäisi pitkään sille tasolle mille nyt talouden paineessa se on jouduttu asettamaan

pahin hetki todennäköisesti koetaan ensi vuoden toukokuussa kun nuoret opiskelijat valmistuvat ja jäävät sitten monessa tilanteessa ilman työpaikkaa

arvoisa puhemies

työn ja yrittämisen eli työpaikkojen luomisen verotusta on kevennettävä ja varsinkin ympäristöön ja terveyteen liittyviä kulutusveroja on korotettava ja nyt olemme toteuttamassa myös maamme historian suurinta energiapakettia joka vie maatamme kohti päästötöntä suomea

tähän tilanteeseen pitää valtionkin omilla toimillaan iskeä niin että mahdollisimman moni nuori löytää heti valmistuttuaan itselleen työpaikan sillä se on ennen muuta se vakava paikka jossa työmarkkinoilta voidaan mahdollisesti syrjäytyä hyvinkin kohtalokkain seurauksin ja jopa pysyvästikin

on myös kiistaton tosiasia että kaikkialla energiantarve tulee kasvamaan ja myös tosiasia on se että ilmastonmuutos ja niukkenevat fossiiliset polttoaineet tekevät uusiutuvista energialähteistä yhä tärkeämpiä kaikkialla maailmassa

myös maastovuorokausia ja muita perustoimintoja pystytään vahvistamaan ensi vuonna mutta me tarvitsemme tuon aikaisemman linjaukseni mukaisesti lisää määrärahoja puolustusvoimille

eli tämä kertoo siitä että olemme ehkä hienoisesti pohjakosketuksen jo kokeneet ja nyt saaneet tuon maailman laivan kääntymään

päästöjen kasvua hillitäänkin globaalisti parhaiten ottamalla kehitysmaissa suoraan käyttöön uusinta uusiutuvan energian teknologiaa sekä energia ja kustannustehokkaita ratkaisuja

arvoisa puhemies

annoin kiitosta jo debatissa kriisinhallintaveteraaniohjelman valmistelusta ja siitä että se käytännössä on jo nyt arjen toiminnassa

mutta se ei toki tarkoita sitä että meillä olisi edessä vielä helpot ajat vaan ennen muuta kuntien ja valtion julkisen talouden syvin ja vaikein hetki on vielä edessäpäin

energia ja ympäristöteknologian vienti onkin maassamme nopeassa kasvussa ja sillä on suuri työllistävä merkitys ja tähän pitää panostaa

uudistan esitykseni että kriisinhallintaveteraaniohjelmasta tehtäisiin myös erillinen oma kirjanen joka olisi tällainen yhteenveto tuosta kokonaisuudesta ja sitä voitaisiin sitten aina operaatiokohtaisesti täydentää tietyillä painotuksilla jotka vaihtelevat sen mukaan missä päin maailmaa kriisinhallintatehtävissä ollaan

tiedämme hyvin että esimerkiksi tuulivoimateknologia ja sähköautot ovat nopeasti kasvavia ympäristöteknologian aloja joilla meillä suomalaisilla on kaikki mahdollisuudet menestyä globaalisti

hän totesi että tulevan talouskehityksen kannalta yksi suurimmista riskeistä kuitenkin on että yleisö ja päätöksentekijät alkavat uskoa nyt talouden nopeaan elpymiseen ja talouspolitiikkaa kiristetään liian aikaisin

uudenaikainen ympäristöteknologia ja myös energiateknologia muodostavatkin maailmanmarkkinoiden ehkä nopeimmin kasvavan liiketoimintapotentiaalin

olisin toivonut että enempikin täällä salissa olisi väkeä ollut mutta hyvä että näin paljon eri puolueista esitys on saanut tukea

näin ollen arvoisa puhemies suomalaisen työn ja hyvinvoinnin edistäminen voidaankin hyvin yhdistää pyrkimykseemme maapallon pelastamiseksi

varmasti tätä pohdintaa joudumme vielä tässä läpikäymään missä vaiheessa sitten lähdemme tekemään tuota siirtoa työn verotuksesta entistä enempi kulutuksen verottamiseen

kyllä itse uskon että aika lailla kova ohjaaja tässä olisi toimeentulotuen leikkaantuminen jos nuori ei tätä kutsua vastaanottaisi mutta ymmärrän että tässä lähestymisessä tähän kysymykseen voi olla ideologisia eroja

tiedän myös sen että näyttöongelmat ovat ne mitkä nousevat usein esille ja myös tästä lakialoitteesta olen saanut muutamia kriittisiä arvioita siitä että on näyttöongelmia ja syyttömiä tuomittaisiin mutta minun mielestäni sekään ei ole peruste sille että emme tiukentaisi vaadetta vaan toisaalta näytön saaminen aikaan on tarpeellista ja vaadittavaa niin että oikeus voi tuomion tehdä

usein tässä salissa hieman pienemmälle huomiolle jäävät liikunta ja urheilu ja siksi ajattelin omassa puheenvuorossani myös hieman niitä nostaa esille

talouden taantumasta ja rahan niukkuudesta huolimatta täytyy olla tyytyväinen siihen että hallituksemme näkee edelleen urheiluun ja liikuntaan panostuksen tärkeyden ja merkityksen

itse koen että kyllä nuorellakin täytyy olla joku vastuu ja joku vastuu myös siitä toimeentulotuen saamisesta ja tässä se vastuu olisi se että hän kävisi yhden kerran tapaamassa tai ottaisi vastaan nämä apua tarjoavat sosiaalityöntekijät

arvoisa puhemies